meillähän on muun muassa sinfoniaorkestereita sibelius akatemiassa jotka esiintyvät ja kyllä lähtökohta oli tässä perustelussa se johon eduskunta otti myönteisen kannan että silloin kun se on tätä harjoittelutoimintaa niissä tilanteissa se ei ole yliopiston elinkeinotoimintaa ja jää elinkeinoverotuksen ulkopuolelle

tietysti mitä tulee lupapäätöksiin ja sanoisin erityisesti ympäristöasioihin niin siellä pitäisi olla kyllä nykyistä enemmän ennustettavuutta ja byrokratian pitäisi olla kevyempää mutta sitten sen valvonnan muun muassa kaivosteollisuudessa pitäisi olla ehkä tehokkaampaa jotta sitten pidetään huolta siitä että ongelmia ei synny

nyt annetaan hallituksen esityksen mukaan mahdollisuus että poliisi lähtökohtaisesti ei saa tehdä rikosta eikä aloitetta rikoksen tekemiseksi mutta kuitenkin hän on rangaistusvastuusta vapaa silloin kun on kysymys liikennerikkomuksesta järjestysrikkomuksesta tai muusta niihin rinnastettavasta rikesakolla rangaistavasta rikoksesta

tietysti silloin kun on kysymys siitä että tehdään tieteellistä tutkimusta joka on avointa on täysin selvää että sen tyyppinen tilaustutkimus joka on kaikkien hyödynnettävissä ei voi olla elinkeinotoimintaa vaan sen pitää olla elinkeinotulosta verovapaata toimintaa

mutta puheenjohtaja sipilä on ilmoittanut että hän on valmis jäädyttämään sosiaalietuudet seuraavan hallituskauden aikana jos hän on pääministeri

tältä osin täytyy sanoa että tämä on periaatteellisesti ongelmallista mutta perustuslakivaliokunta ymmärtää että tietyissä tilanteissa jotta se toiminta on uskottavaa se on välttämätöntä

sen jälkeen sitten syntyi kysymys siitä että jos on kyseessä toiminta jonka jokin yritys tilaa siinä tilanteessa arvioni on se että jos siinä on myöskin julkista rahoitusta ja se julkinen rahoitus on merkittävää niin riippuen hieman siitä millä tavalla sitä tutkimustyötä käytetään voidaan myöskin päätyä tilanteeseen jossa tuo toiminta ei ole elinkeinoverotettavaa toimintaa

taloudesta valtionvelasta suhdanteista ja talouspolitiikasta puhuttaessa tulee aina pitää mielessä miksi näistä asioista on niin tärkeää puhua

mitä tulee suomeen meillä on poikkeuksellisen tasainen tulonjako yksi tasaisimpia koko maailmassa

suomessa on kaksi kansalliskieltä ja kaikki eivät ehkä tiedä mutta pohjanmaalta löytyy todella ihmisiä jotka eivät osaa suomen kieltä eivät kykene hoitamaan asioita suomen kielellä ja siitä syystä meillä pitää olla aidosti elävä kaksikielisyys

ja mitä tulee tuloverotukseen niin meillä on kaikkein korkeimmat tuloverot suurituloisille eurooppalaista keskitasoa alhaisemmat pienituloisille ja erityinen luokka suurimpaan tuloluokkaan lisättiin vielä kataisen hallituksen aikana

jotta suomi olisi hyvä maa jossa kaikista pidetään huolta sairaana pääsee hoitoon koulutus on ilmaista ja työtä riittää kaikille

lopuksi haluan todeta vain sen sekä esitutkintalaista että poliisilaista annetuista lausunnoista että esitutkintalaissa oli sellaista missä lausunnoissa esitutkinnassa on kahdeksan kohtaa joissa esitys oli perustuslain perusoikeuksien kanssa ristiriidassa poliisilaissa lähestulkoon sama määrä ja täytyy sanoa että kyllä tietty huomautus täytyy oikeusministeriölle tässä suhteessa antaa että oikeusministeriöstä jonka pitäisi osata tulkita perusoikeuksia tulee tällaisia esityksiä joissa on tässä määrin puutteita

ensinnäkin edustaja pekkariselle on syytä todeta se että nimenomaan kokoomus ajoi tätä vähennystä hallituksen sisäisissä neuvotteluissa ja kehysriihessä viime maaliskuussa eli kokoomus ei ollut esteenä

kun ajattelemme tuomioistuimia siellä käsitellään ihmisille äärimmäisen tärkeitä sensitiivisiä asioita ja nimenomaan tuomioistuimessa on voitava hoitaa asiansa omalla äidinkielellä

tosiaan meillä oikeudenkäyntien pitkittyminen on suuri ongelma ja siihen voidaan tarttua joko resursseja lisäämällä tai toimintoja tehostamalla rakenteellisilla uudistuksilla

täytyy sanoa että tältä osin perustuslakivaliokuntahan on ottanut merkittävän kannanoton jossa se on katsonut että hallituksen esitystä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on vaikea edes muokata sillä tavalla että se täyttäisi ne edellytykset joita perustuslaki meille asettaa

täytyy sanoa että tässä oli varsin suuria haasteita nimenomaan elinkeinotoiminnan määrittelemisen osalta mutta lopputulos on sittenkin varsin hyvä ja uskoisin sellainen jonka yliopistot varsin hyvin hyväksyvät

nyt otetaan yksi askel siihen suuntaan mutta minun mielestäni päätöksenteon voisi jättää ammattituomareille ja voisi ottaa oppia amerikkalaisesta jury järjestelmästä jossa on sitten ihan paikallisten olosuhteitten tuntemus tosiasioitten tulkinta

mutta se on totta että vero osastolla on nähty ongelmia tämän vähennyksen suhteen ja se on tietysti vaikuttanut jonkin verran siihen että tietysti valtiovarainministeriö yleensä on ollut suhteellisen nihkeä tämäntyyppiseen järjestelyyn ja tämä pitemmältä ajalta

jos todistajaa haastatellaan niin kyllä hänen pitää voida ilmaista asiat niin kuin hän on ne kokenut eikä miettiä sitä miten asioita käännetään toiselle kielelle

se on se olennainen ja siitä syystä suomen pitää olla siinä yleisessä eurooppalaisessa linjassa mukana mikä se kuitenkin sitten tulee olemaan kun suuret ryhmät tekevät päätökset tuolla euroopan neuvostossa

jos sitten katsotaan koko ketjua niin täytyy sanoa että esitutkinnassa meillä on ongelmia ehkä vähän liian kattavasti jutut tutkitaan pitäisi keskittyä enemmän olennaiseen

tärkeätä on se että hallitus siis pysyy kehysten puitteissa mutta kysyisin vielä

haluan korostaa sitä että se mitä mietinnössä erityisesti painotetaan on se että kun nykyisen verotuskäytännön mukaan meillä yliopistot helsingin yliopistoa lukuun ottamatta ovat jo olleet elinkeinoverotuksen piirissä elinkeinotoiminnastaan ja kun tarkoitus on nimenomaan että nykyinen verotuskäytäntö jatkuu niin mielestäni siitä saadaan myöskin hyvää viittaa siihen millä tavalla verotus tapahtuu ja nyt voimassa olevia korkeimman hallinto oikeuden päätöksiä voidaan tältä osin myöskin jatkossa hyödyntää

tässä hallituksen esityksessähän on sitten ihan julkista pysäköinninvalvontaa koskeva ehdotus ja siltä osin nuo ehdotukset olivat hyvin tarkoituksenmukaisia

tässä ei kyllä mitään edunvalvontaa ajeta alas vaan kysymys on talouden tasapainottamisesta

oikeastaan täytyy kysyä että kun suuri kielikoe oikeastaan takaa sen että voi toimia ruotsin kielen tuomarina tai suomen kielellä niin täytyy sanoa että se ei ehkä kuitenkaan osoita riittävää valmiutta toimia tuomarin tehtävässä ja oikeastaan pitäisi vaatia melkein enemmän

kuitenkin mikä oli merkittävää perustuslakivaliokunnan kannassa oli se että rangaistus täytyy aina määrätä tekijälle

voitaisiin taas ottaa yhdysvalloista oppia että jos on tämmöisiä pienempiä vähäisempiä rikoksia niin viedään ne tekijät saman tien poliisin toimesta tuomarin eteen ja keskustellaan se asia saman tien viisi minuuttia siinä ja sitten annetaan rangaistus ja homma on tällä hoidettu tai yksinkertaisissa rattijuopumustapauksissa voisi olla ihan tämmöinen pelkkä kirjallinen menettely koska taulukon mukaan annetaan rangaistukset

petri salo sanoi olisi tärkeätä että nyt valtiovarainvaliokunta täällä tänä syksynä ottaisi kantaa ja pyrkisi jossain määrin lisäämään näitä syyttäjälaitoksen resursseja rahaa lisäämällä

toisaalta täytyy sanoa että alihankintayritys voi tietysti alihankkijanakin tehdä tutkimustyötä silloin kun se pyrkii tekemään jotakin itsenäistä osaprojektia kokonaisprojektiin ja tältä osin voi sanoa että en usko että tästä välttämättä muodostuu kovin suurta ongelmaa

sen takia tärkeätä on että tässä valmisteluvaiheessa pyritään myöskin ottamaan venäläisten sitoumus siitä että kun keskustelua käydään se keskustelu aidosti voi johtaa johonkin missä esimerkiksi niitä inhimillisiä ongelmia joita krimin valtauksesta syntyy pyritään aidosti ratkaisemaan ja ottamaan huomioon ne kannanotot joita neuvostolla asiassa on

mitä tulee pysäköintivalvontamaksuun niin tältä osin valiokunta vaati täsmennettäväksi säännöstä siten että jos ajoneuvon omistaja tai haltija voi osoittaa ja tehdä todennäköiseksi ettei ole itse pysäköinyt ajoneuvoaan väärin niin tässä tilanteessa hän on vapaa tuosta maksusta

kolmas elementti on kyllä se että oikeudenkäynnit pitäisi entistä enemmän keskittää alioikeuteen niin että kun alioikeudessa saadaan päätös siihen voidaan luottaa ja valittaminen tapahtuu vain aivan poikkeuksellisissa tapauksissa perustellusta syystä tai esimerkiksi ennakkotapauksen aikaansaamiseksi

kallikselle on syytä todeta se että kuitenkin tänä päivänä asuntovuokraustoimintaa harjoittavissa yhtiöissä joudutaan aina miettimään veroseuraamuksia ja tekemään päätöksiä myöskin verotus huomioon ottaen